olenkin lakialoitteessani esittänyt että kunnat saisivat jo malminetsintävaiheessa korvauksena pienehkön malminetsintäkorvauksen siis myös kunnat sen lisäksi mitä tätä korvausta maksetaan kiinteistön omistajalle

kielletyksi tulevan konekaivun myötä tulee mitä todennäköisimmin hiipumaan myös lapiokaivaminen ja näin lappi brändiin tulee kyllä melkoisen iso kolhu

pieni piste sen jättimäisen kansallispuiston osasena missä kultaa kaivetaan

arvoisa puhemies

me olemme yhdessäkin oltu sitä tekemässä mutta nyt menivät ihan päälaelleen nämä tulokset

mitä te olette tarkoittanut kun olette eduskunnan lakia esitellessänne täällä luvannut että tämän siirtymäajan jälkeenkin kevyiden koneiden käyttö toki olisi sallittua tuon jälkeenkin lemmenjoella

arvoisa puhemies

kun tavaroiden ja palvelujen tarjonta ylittää kulutuskysynnän tavaroiden ja palvelujen tarjontaa supistetaan ja se tarkoittaa hyvin useissa tapauksissa työvoiman vähentämistä

meillä on ollut aikoja tässä maassa jolloin valtion toimenpiteillä on pyritty määrätietoisesti vähentämään työttömyyttä ja estämään sen syntyä

tämä pyrkimys on selvästi kuitenkin heikentynyt kun tämä uusliberalistinen kovan markkinatalouden palauttamiseen tähtäävä ideologia suomessa on voimistunut

se näkyy hyvin selvästi myös siitä minkä verran valtio ja kunnat ovat ottaneet suoraa vastuuta työttömien työllistämisestä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

eun taistelujoukot on sikäli outo palokunta että sitä ei ole lähetetty yhteenkään tulipaloon sammuttamaan eikä tulla jatkossakaan lähettämään

he ovat olleet monien sotien vaivaamia ja niiden kohteena ja elävät todella surkeissa oloissa

saksa ranska ja muut eu maat useimmat niistä ovat niin syvällä afganistanin suossa että ne eivät ota mitään uusia taistelutehtäviä silloinkaan kun yk sitä pyytää

jokaisen hyvän sydämen omaavan ihmisen on oltava sitä mieltä että afgaanien auttamiseksi tulee tehdä ja paljon

arvoisa puhemies

se on kyllä anteeksi edustaa jos tarvitsee kannattaa

tämä on se uusliberalistinen vaikutus joka täällä näkyy ja jota varsinkin salin oikea laita hyvin vahvasti edelleen näyttää edustavan

ykn

eu asiat

oli sellainen vaihe jolloin kokoomus oppositiossa suoraan hyökkäsi valtion ja kuntien työllistämistoimia vastaan puhui tempputyöllistämisestä hyvin rumasti leimasi nämä valtion ja kuntien toimet jotka kuitenkin tähtäsivät työttömyyden suoraan vähentämiseen ja parempien valmiuksien antamiseen työttömille

vaikka on jo nähty ettei sota tuo ratkaisua usa aikoo kuitenkin edelleen lisätä sotilaitaan maassa hyvin merkittävästi ja kiihdyttää sen myötä omia sotatoimiaan

ei kai tämmöistä pitäisi arvoisa valtiovarainministeri mennä kehua retostamaan kun todellisuus on toinen

sellaista erittäin raakaa kielenkäyttöä tuli oikealta silloin tempputyöllistämisestä halveksivaa puhetta siitä kun valtio ja kunnat ottivat vastuuta siitä ettei työttömyys pääse pitkittymään

seurauksena kovista sotatoimista ja erityisesti juuri usan armeijan kovaotteisista pommituksista siviiliuhrien määrä on jo tähän mennessä noussut erittäin suureksi

meilläkin on tukityöllistäminen ja myös kokonaisuus valtion ja kuntien vastuussa selvästi vähentynyt

voi miten paljon sillä voitaisiin parantaa afganistanilaisten ihmisten elämää jos niin haluttaisiin mutta ei sotaa käydään sotaan riittää rahaa

pääosa annetuistakin rahoista on mennyt ohi afgaanihallinnon erilaisiin ulkomaalaisten suorittamiin rakennuskohteisiin

uusimman sodan myötä pommitusten seurauksena erityisesti maaseudulta on muutettu kaupunkeihin joissa sosiaaliset jännitteet kiristyvät tämän vuoksi vielä entisestäänkin

elvytystoimet miljardeissa ovat olleet tämän laman aikana telineeseen

maaseudulle jääneiden on ollut pakko kääntyä uudelleen unikon viljelyyn kun muutakaan toimeentulon lähdettä ei ole olemassa

myös huumetuotantoon liittyy afganistanissa raju korruptio mikä on sitten vienyt sen vähänkin uskottavuuden hallinnolta joka siellä ehkä jossain vaiheessa vielä rippeinä oli olemassa

pitää ottaa myös suoraa vastuuta sillä kaikki työ on parempaa kuin joutilaisuus joka yleensä ajan myötä syrjäyttää lopullisesti

nyt kuitenkin ollaan sotavoimia lisäämässä ja paine koskee myös suomea

nyt syöttinä on presidentinvaalien suojelu

sen osalta tekeillä on vaihtaa kasvonsa täysin menettänyt korruptoitunut karzai toiseen usan jossain vaiheessa esille ottamaan ehdokkaaseen

se näkyy siinä mitä nämä kriisimaat on pakotettu tekemään esimerkiksi kreikka irlanti nyt portugali

suomalaissotilaiden lähettäminen afganistaniin vaaleja suojelemaan tulee olemaan keppihevonen jolla ratsastaen suomi suuntautuu lisäämään pysyvästi sotilaitaan afganistanissa ja pysymään siellä vuosia tai jopa vuosikymmeniä kuten väläytellään

sillä lailla ne markkinat sitten vahvistuvat kun köyhien ihmistenkin ostovoima nostetaan edes säädylliselle tasolla

nämä eun keinot ovat täysin uusliberalistisen linjan mukaisia ja pahentavat tilannetta

vihreät aloittivat kansanliikkeenä joka sai tänne taloon edustajiaan vahvana paikallisena toimijana ensi alkuun ja pääsi sillä lailla alkuun ja haastoi muun poliittisen kentän

arvoisa puhemies

suomen terveydenhoidon suurin haaste mielestäni on se että tässä maassa terveyserot ovat erittäin isot

voihan jossakin puolueessa käydä niin että vaikkapa jollakin vahvalla alueella pannaan tietty ehdokas tai tiettyjä ehdokkaita sivuun joilla ei ole mitään mahdollisuutta enää tulla tähän taloon vaikka saisivat ison kannatuksen sillä alueella

tämä näkyy myös odotettavissa olevassa eliniässä ja sen suurissa eroissa eri sosiaaliryhmien välillä

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista näkyy että työntekijä kuolee nyt kuusi vuotta aikaisemmin kuin ylempi toimihenkilö

rynnäkkökiväärin liipaisimen painallus tai pommi ei ole koskaan ollut eikä missään eikä koskaan tule olemaankaan ystävällinen kädenojennus kansalle eikä tästä ole afganistanissakaan poikkeusta olemassa

hälyttävintä on se että ero odotettavissa olevassa elinajassa ei ole kaventunut vaan se on kasvanut ja on kasvussa edelleen

eduskunta edellyttää että suomi ei osallistu isaf operaatioon koottaviin vaalien tukijoukkoihin eikä muutoinkaan lisää joukkojen määrää tilapäisesti tai pysyvästi

tässä on suuren luokan kysymys johon pitää pureutua jos kerran tasa arvoa tähän maahan oikeasti halutaan sillä kyllä se terveys on tärkein sitten loppujen lopuksi kaikesta

kyllä sielläkin tietysti on koulutuksen tuomaa vaikutusta joka näkyy sitten kaikessa elämässä mutta pitää nähdä myöskin se että työntekijäryhmistä erittäin monet ryhmät tekevät edelleen erittäin kovaa ja kuluttavaa työtä monella tapaa usein vielä nykyään uudellakin tavalla kuluttavaa työtä

mutta ihan perinteisissäkin ammateissa esimerkiksi vuorotyö säännöllinen jatkuva vuorotyö kuluttaa ihmistä syö terveyttä

arvoisa puhemies

siellä on paljon metsäteollisuuden palveluksessa olleita ja vieläkin olevia jotka ovat jatkuvasti koko elämänsä läpi olleet jatkuvassa vuorotyössä ja kyllä se näkyy sitten siellä iän myötä tulevana terveyden heikentymisenä

yritysverotusta helpotetaan

siellä tulee niin kuin voi arvioida raju arvonlisäveron korotus eteen heti vaalien jälkeen

tähän pitäisi saada nopeasti korjausta koska ihmisiä pitää pyrkiä kuntouttamaan takaisin työelämään ja parempaan elämään joka tapauksessa

on perusterveydenhoito jota käyttää se pienituloisin väki on työterveyspalvelut jotka ovat jo paljon kehittyneemmät mutta joissa on vieläkin ongelmia kaikkein pienimpien yritysten osalta erityisesti yksin yrittävien osalta ja sitten on se yksityinen hoito yksityinen bisnes lääkäritoiminta ja terveydenhoitotoiminta sinne pääsee heti jos rahaa on ja saa hyvän hoidon

arvoisa puhemies

jos ylessä on tehty sellainen virhe josta te olette varmoja ja varmaan asia on kaikella tavalla selvittelyssä niin totta kai siitä täytyy seurata jotakin

varmaa onkin että tämä ydinvoiman raju lisääminen toteutuu mutta se huoli mikä meillä on on se että se uusiutuva osa tästä paketista jää toteutumatta tai toteutuu hyvin vajanaisesti

minun arvioni on se että meillä on yksinkertaisesti liian vähän resursseja osoitettu perusterveydenhoidolle ja tämä näkyy kyllä kaikissa kansainvälisissä vertailuissa kehittyneiden maiden välillä

te heti ilmoitatte että nyt tapahtuu näin minä tästä erotan näitä ja näitä ja panen omiani tilalle tai miten te nyt mahdatte ajatella tämän asian